arvoisa puhemies

päivittäistavarakaupan keskittyminen kahteen suureen ketjuun ja muun muassa kauppaketjujen omat tuotemerkit ovat heikentäneet viljelijöiden asemaa entisestään ruokaketjussa

rouva puhemies

ja kyllä olen sitten miettinyt että jos äänestystulos on toinen niin mitä minä kerron eurooppaan kollegoille hoitajille kätilöille ja lääkäreille

tuontiruoalla tulee olla samat vaatimukset kuin kotimaisellakin

että meillä jotka puhumme että olemme yksi edistyksellisimmistä länsi euroopan maista tällainen perusihmisoikeus ei toteutuisi terveydenhuollossa

julkisten hankintojen kilpailutusta tulee muuttaa siten että tarjouksia saa ottaa vastaan vain sellaisten maiden elintarvikkeista joissa ympäristö ja eläinsuojelunormit ovat vähintäänkin samalla tasolla oman lainsäädäntömme kanssa

minä tiedän että tässäkin salissa tässä talossa on ihmisiä joille se on sekä henkilökohtaisesti että lähipiirin osalta että työhistorian osalta kipeä asia

tämän uuden niin sanotun cap kauden keskeisenä tavoitteena tulee olla selkeämpi ja yksinkertaisempi tukijärjestelmä jonka kautta hallintoa ja valvontoja voidaan todellisuudessa vähentää

mutta haluaisin sanoa niin kuin tuossa jo alkuvaiheessa kysyin annammeko me oman kipumme ja tunteidemme päättää mitä äänestämme vai kuuntelevatko päättäjät oman järjen ääntä

ja sanon että jos tässä salissa halutaan puolustaa perusihmisoikeuksia perusihmisoikeuksia niin potilaiden niin aborttia miettivien kuin siihen päätyvien potilaiden kuin terveydenhuollon henkilökunnan osalta niin silloin on vain yksi äänestysmahdollisuus

valitettavasti hallitus on katsonut että energiantuotantotukea voidaan myöntää maatilan energiatuotannossa tarvittavaan rakentamisinvestointiin vain siltä osin kuin tuotettu energia käytetään maatalouden omassa tuotantotoiminnassa

minä toivoisin että jokaisella meistä olisi paitsi herkkyyttä huolimatta kaikista edellisistä puheista tai äänestyksistä tai haastatteluista myös rohkeutta äänestää oikein ja että se äänestystulos olisi sellainen joka palvelisi kaikkien terveyden hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien parantamista suomessa myös terveydenhuollossa

tämä on käytännössä johtanut siihen ettei tukea heru biokaasulaitosten rakentamiseksi jos biokaasua tuotettaisiin yli oman tarpeen myyntiin vaikkapa lähialueen kiinteistöjen lämmittämiseksi tai liikennepolttoaineeksi

prosessissa syntyvän mädätteen käyttö on myös tehty lähes mahdottomaksi vaikka ravinnekierrossa se korvaisi hyvin usein ulkomailta tuotua keinolannoitetta

arvoisa herra puhemies

maa ja metsätalousministeriön niin sanotun kemera tuen myöntämisen keskeyttäminen loppuvuodeksi seisautti monella alueella hyvin alkaneen taimikon ja nuoren metsän hoitotyöt parhaana työkautena

leikkaukset lapsilisään kotihoidon tukeen yksityisen hoidon tukeen työmarkkinatukeen rintamalisään sotilasavustukseen eläkettä saavan hoitotukeen ja eläkkeensaajan asumistukeen esimerkkeinä näyttävät euromääräisesti pieniltä mutta ne ovat merkittäviä erittäin tuntuvia niille ihmisille jotka kaikkein eniten tarvitsevat yhteiskunnan apua

arvoisa puhemies

jokainen vanhus on korvaamattoman arvokas ihminen tämän yhteiskunnan rakentaja joka ansaitsee ihmisarvoisen arvokkaan vanhuuden

suomen valtion tulee vahvasti tukea menekin edistämistä uusien vientimarkkinoiden valtaamiseksi suomalaisille elintarvikkeille muun muassa vientitakuiden ja vientiluottojen kautta

vanhustenhoito on siirretty yhä enemmän kevyemmin hoitotoimin kodeissa tapahtuvaksi mikä on myönteistä mikäli vanhuksen toimintakyvyn ylläpidosta sekä arjesta selviytymisestä pidetään aidosti riittävästi huolta

toivon ja pyydän että hallitus vihdoin ottaa vakavasti maanviljelijöiden hädän ja toimii heti

nykyinen kriisi on hoidettava välittömästi ja saatava alku maatalouden uudelle kasvulla ja menestykselle

tässä uudessa tilanteessa hoitajamitoitusta pitää pikemminkin nostaa entisestä tasosta sillä laitoksissa asuvat vain he joiden toimintakyky on merkittävästi alentunut ja hoidon tarve on suuri

kansalaisina meistä jokainen voi edesauttaa tässä valitsemalla vain ja ainoastaan kotimaista ja mieluiten vielä lähellä tuotettua

hoitajien vähäinen määrä paitsi lisää vanhusten epäinhimillistä kohtelua myös heikentää hoitajien työssäjaksamista ja hoitotyön houkuttelevuutta

moni siirtyy muihin tehtäviin todettuaan ettei voi toimia inhimillisesti aika ei riitä puhumattakaan että voisi toteuttaa hoitajan kutsumustaan nykyisessä työssään

sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus on toteutettava alkuperäisten tavoitteiden pohjalta ennen kaikkea keskittyen sosiaali ja terveyspalvelujen integraatioon hoitoketjujen sujuvoittamiseksi peruspalvelujen ennaltaehkäisyn ja asiakasnäkökulman vahvistamiseksi asiakkaan oman osallistumisen ja motivaation lisäämiseksi ja päällekkäisten hallintojen karsimiseksi

uudistukseen matkan varrella liitetyistä oheistavoitteista tulee luopua ja niiden sijasta keskittyä ydintavoitteisiin jotta uudistuksen läpivienti aikataulussa voidaan varmistaa

sairausloman ensimmäisen päivän palkattomuutta on vaikea hyväksyä eikä se kohtele kansalaisia yhdenvertaisesti

ymmärsin että täällä oli aiemmin käyty myös tavallaan näistä tulevista lakimuutosehdotuksista tai toiveista keskustelua

on paljon työpaikkoja joissa esimerkiksi flunssakautena tartuntariski on paljon suurempi ja toisaalta työpaikkoja joissa on ehdottoman tärkeää että sairaana ei saa tulla töihin tartuttamaan toisia

sinänsähän tämän sukupuolenvaihdosprosessin eteenpäinviemisen sijaan näkisin että tulisi panostaa paljon paljon enemmän taustalla vaikuttavien usein hyvin syvältä ja kaukaa lapsuudesta kumpuavien traumojen tunnistamiseen ja niiden hoitoon

usein nämä ovat hyvin sitoutuneita työhönsä ja jos vain työnkuvaan liittyen on mahdollista usein he hoitavat myös poissaolopäivän työt tavalla tai toisella itse

opintolainapainotteisuuden lisääminen heti opintojen alkuvaiheessa jättää vaikeaan asemaan esimerkiksi ne nuoret joilla luottotiedot eivät ole kunnossa mutta pyrkimys saada elämä raiteilleen on vahva

tästä on osoituksena monet jotka katuvat sukupuolenvaihdosta ja pyrkivät mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan sitä takaisin

opintotukijärjestelmää pitäisi kehittää enemmän kannustavan opintotuen suuntaan kristillisdemokraattien esityksen mukaisesti

siinä voidaan palkita ahkeraa opiskelijaa huomioidaan perheelliset opiskelijat lyhennetään opintoaikoja ja annetaan opiskelijoille myös kannustimia työntekoon ja yrittämiseen

monet sukupuolta vaihtaneet ovat odottaneet tasapainoa ja hyvinvointia sen jälkeen mutta sitä ei kuitenkaan löydy vaan monenlainen oireilu jatkuu

tämän vuoksi haluaisin korostaa ja tuoda tässä vaiheessa esiin myös että erityisesti nuorten kohdalla heidän hyvinvointiaan ajatellen on erityisen tärkeää että löydetään todelliset syyt oireilulle ja tuntemuksille ja hoidetaan niitä eikä lähdetä syöksymään sukupuolenvaihdosprosessiin josta todellakaan monet eivät saa siltä odotettua apua

nyt hallituksen leikkaukset tutkimustoimintaan elinkeino ja innovaatiopolitiikan määrärahoihin ovat yksinkertaisesti liian suuret

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellä hallituksen tavoitteiden ja todellisuuden välinen kuilu on liian suuri ja se tulee näkymään maamme talouden kehityksessä ellei hallitus muuta linjaansa

kurssia on tarkastettava ja kurssia on korjattava

haluaisin myös alleviivata kun tätä sukupuolineutraalia avioliittolakia ja nyt käsittelyssä olevia liitännäislakeja ja niiden toteutumista on pidetty ihmisoikeuskysymyksinä tätä on markkinoitu meille ihmisoikeuskysymyksenä että tämä todellakaan ei ole mikään ihmisoikeuskysymys

jos minulla on pieni firma ja minä haluaisin isoon firmaan osalliseksi niin sanoisinko minä että se on ihmisoikeuskysymys että minullakin on oikeus olla tuommoisessa firmassa osakkaana

takuueläkelain tarkoituksena on turvata suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentulo maksamalla valtion varoista eläkettä jos hänen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon

jokaisella ihmisellä on ihmisoikeus

täyden takuueläkkeen saavat vain ne joilla ei ole mitään muita eläkkeitä

jokaisella ihmisellä on oikeus rakkauteen ja kristittynä sanoisin vielä että jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus vielä paljon suurempaan ja syvempään rakkauteen kuin mitä tänä päivänä useimmilla on

muut eläkkeet vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä

takuueläkkeen määrästä säädetään takuueläkkeestä annetussa laissa ja takuueläke tarkistetaan ilman hakemusta vuosittain tammikuun alusta kansaneläkeindeksillä eli kustannusten nousua vastaavasti

siitä on puhuttu moneen kertaan ja on kuitenkin niin että lapsella on ja täytyisi säilyä ensisijaisesti oikeus mahdollisuus sekä isään että äitiin

takuueläkkeen korotuksessa tulisi huomioida alhainen lähtötaso ja hallituksen muiden toimien vaikutus kaikkein köyhimpien eläkeläisten talouteen

ja jos lapsi on jo menettänyt omat vanhempansa ja edessä on adoptio niin toki on lapsen edun mukaista että hän pääsisi perheeseen jossa on hoitamassa ja kasvattamassa sekä mies eli adoptioisä ja nainen eli adoptioäiti

ja siitäkin huolimatta että monilla on hyvä adoptioisä ja adoptioäiti monilla näistä adoptiolapsista on kuitenkin vahvaa kaipuuta etsiä omia juuria biologista äitiä ja biologista isää

suomen valtion hyvinvointi on aikanaan laitettu alulle kovalla työllä

kova työ kestävät kristilliset arvot ja lähimmäisestä välittäminen ovat olleet sellainen ohjenuora jota aikanaan nykyiset ikäihmiset ovat toteuttaneet

he ovat rakentaneet tätä maata vaivaa energiaa kaikkea tätä laskematta ja monet näistä sanoisinko usein perheenäidit ovat kasvattaneet lapsia uutta sukupolvea tehneet ankarasti työtä palkatta

puolet he ovat saaneet omalta biologiselta isältään ja toisen puolen biologiselta äidiltään kaipuu on monilla niin vahvaa että vielä ikänaisina vielä vanhuudessa pyritään löytämään yhteyttä omaan biologiseen isään ja äitiin

eli lakisääteisesti lapsia ensisijaisesti ajatellen ei ole oikein tehdä lapsen normitilaksi äidittömyyttä tai isättömyyttä

toki moni ihminen voi olla hyvä kasvattaja moni ihminen voi olla hyvä huoltaja moni yhteisö ja moni ympäristö voi olla hyvänä huoltajana mutta se on täysin eri asia kuin se kun puhutaan omasta isästä ja äidistä ja lapsen ensisijaisesta mahdollisuudesta siihen

tosiasia on että sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymisen myötä suomessakin puhumattakaan mitä on tapahtunut maailmalla sanan ja uskonnonvapaus on jo nyt kaventunut ja nimenomaan niin että perinteisiä arvoja kannattavia on jo nyt painostettu on jo nyt mustamaalattu

jos meillä olisi varoja enemmän esittäisimme paljon suurempaa korotusta takuueläkkeeseen mutta tämä olisi vähintä pienintä niille ihmisille jotka aikanaan ovat tehneet todella paljon aikaa vaivaa laskematta tämän valtion hyvinvoinnin ja meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen

meidän oikeuksiamme on pyritty rajoittamaan ja niitä pyritään rajoittamaan koko ajan vedoten ihmisoikeuksiin vedoten yhdenvertaisuuteen vedoten milloin mihinkin

on tärkeää huomata että sanan ja uskonnonvapauden tulisi säilyä ja sen pitää säilyä suomessa myös perinteisiä arvoja kannattavilla

myös meillä jotka ajattelemme monista näistä lakimuutoksista ja liitännäislaeista ja niin edelleen toisella tavalla tulisi olla oikeus sanoa mielipiteemme

myös meillä tulisi olla oikeus kasvattaa lapsemme niiden uskomusten sen uskon mukaan mitä meillä on sen mukaan minkä ajattelemme olevan oikein ja parhaaksi lapsia ajatellen

tästä sanan ja uskonnonvapauden rajoittumisesta minusta on itse asiassa ollut hämmentävää kuunnella muutamien kansanedustajien kommentteja kun he ovat sanoneet että eihän se mihinkään sellaiseen vaikuta että se on ihan uhkakuvien nostamista

minusta ei tarvitse uhkakuvia nostaa kun kyselee ja kuuntelee suomalaisten kansalaisten puheita tai lukee heidän yhteydenottojaan puhumattakaan mitä on tapahtunut rapakon toisella puolella usassa missä ensimmäisenä tuli sukupuolineutraali avioliittolaki voimaan ja mitä on tapahtunut jo euroopassa joissakin maissa

en tiedä onko se tietämättömyyttä että jotkut sanovat että ei vaikuttaisi sanan ja uskonnonvapauteen vai onko se tietoista hämäämistä mutta se on maailmalla jo nyt vaikuttanut sanan ja uskonnonvapauteen se on vaikuttanut niin negatiivisesti myös täällä suomessa

sen vuoksi minä toivoisin että tämän eduskunnan kansanedustajat pysähtyisivät rehellisesti miettimään mitä näissä liitännäislaeissa ollaan suomeen tuomassa mitä oltaisiin hyväksymässä

ja toivoisin rohkeutta katsoa asioita rehellisesti ja katsoa rehellisesti sitä mitä meillä on käsillä nyt ja mitä tosiasiassa nämä muutokset suomessa vaikuttaisivat

ja toivoisin rohkeutta äänestää huomenna myös sillä tavalla kuin oikeasti faktojen mukaan ja myös sisimpien tunteitten mukaan on oikein äänestää